herra puhemies

kyllä minua ihmetyttää ensinnäkin hallituksen into pitää kiinni tästä fennovoiman ydinvoimahankkeesta mutta myös täällä salissa monet ovat sitä kovasti puolustaneet

kyllä se omistajarakenteen muutos eli se että siitä on jatkuvasti lähdetty pois kertoo aika paljon siitä hankkeesta miten arvaamaton ja riskialtis se on

on on tässä mainittu lähti pois koska piti sitä taloudellisesti liian kannattamattomana satsaa mieluummin energiaan joka on uusiutuvaa

mustajärvi on tehnyt oikein hyvän ja tarpeellisen lakialoitteen kun vaatii että ministerin lähipiirin sidonnaisuudet on myös ilmoitettava

kaiken kaikkiaan olisi ihan tarpeen tehdä laajemminkin näitä muutosesityksiä niin että myös kansanedustajien sidonnaisuudet on laajemmin ilmoitettava ja samoin kunnanvaltuutettujen

mustajärven esittelypuheenvuoroa niin ajattelin että onpa aika outoa että nykyisen lainpykälän mukaan ei ole ymmärretty ennen ministeri lehtomäkeä että jos ministerin toimialaan kuuluvissa asioissa lähipiiri kuten puoliso ja alaikäiset lapset omistavat merkittävässä määrin omistuksia jossakin sellaisessa asiassa missä ministeri nimenomaan joutuu toimimaan ja tekemään niin silloin olisi jo muidenkin ministereiden pitänyt aikaisemmin ymmärtää

herra puhemies

mutta koska näin ilmeisesti ei ole ollut niin tämä lakimuutos on ihan välttämätön ja onhan se nyt päivänselvää että jos yritys harjoittaa kaivostoimintaa ja ministerin puolisolla ja alaikäisillä lapsilla on huomattavaa omistusta ja ministeri on vielä ympäristöministeri niin kuka sitten voisi enemmän tällaiseen asiaan vaikuttaa

jätevesiasetuksen ongelma on ettei se kuitenkaan puutu suurimpiin vesistöjen saastuttajiin mutta se aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita haja asutusalueiden ihmisille erityisesti vähävaraisille ihmisille ja on lisäksi tehoton

mielestäni itse asiassa tämä nykyinenkin pykälä kyllä siihen velvoittaisi ja on ikävää että sitä esimerkiksi valtioneuvoston toimintaa valvova oikeuskansleri ei ole huomannut

kaiken kaikkiaan laki on sinänsä hyvä askel eteenpäin mutta olisin edelleen toivonut kuten esimerkiksi lakialoitteessani on että kaikki aseluvat olisi myönnetty määräajaksi ja sen lisäksi on myös vaikea ymmärtää miksi tavallinen kansalainen tarvitsee käsiaseita

mutta edelleen ed

ihan tässä tulee mieleen että itse asiassa ministeri lehtomäki ja hallitus eivät ole oikeasti kiinnostuneita ympäristön ja vesistöjen tilasta

eikö olisi parempi tämä jätevesiasetus kumota ja sen sijaan asettaa tiukemmat ehdot näille tukieuroille jotta ne oikeasti parantaisivat ympäristön tilaa

se olisi paljon tehokkaampaa kuin tämä asetus

herra puhemies

tämä lakialoite on lähtenyt siitä huolesta mikä on tullut kun vuokra asuntoja ei tunnu olevan riittävästi

tämä lakialoite on myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän budjettilakialoite ja yksi niistä joita olemme valmistelleet yhdessä meidän oikeudenmukaisemman budjettiesityksemme yhteydessä

valitettavasti puolustusministeri haglund näköjään joutui lähtemään

mutta eräs erityinen piirre on se että kunnat eivät enää ymmärrä vastuutaan vuokra asuntojen ylläpitäjänä

kyllä se on aivan eri asia kuin se että eduskunnan täysistuntosali ja valiokunnat pääsevät ottamaan kantaa siihen onko tätä sopimusta ylipäätänsä järkevää viedä niin pitkälle että se allekirjoitetaan

minusta olisi todella hyvä ministeri tuomioja jos todellakin tapauskohtaisesti aina päättäisimme mikäli haluamme naton harjoituksia tänne

tämä käyttörajoituksista vapautuminen on huolestuttavaa koska siinä tilanteessa erityisesti kunnissa tuntuu syntyvän halua päästä näistä irti eikä haluta nähdä sitä mikä merkitys vuokra asunnoilla on kunnan alueella

suomi euroopan unioni ja usa käyvät vapaakauppasopimusneuvottelua ja mieltäni ovat kyllä nyt hämmentäneet hallituksen ja erityisesti ulkoministeriön sisältä tulevat ristiriitaiset näkemykset

tässä on nyt sillä tavalla aika outo juttu kun yleensä ne samat tahot jotka ovat oikein tyytyväisiä poliisin toimivaltuuksien lisäämisestä ja perustelu aika usein kuuluu niin että eihän niillä kansalaisilla jotka noudattavat lakia voi olla mitään sitä vastaan että poliisin toimivaltuuksia lisätään ovat nyt aivan järkyttyneitä siitä että poliisi saa oikeuden tarkastaa että aseita säilytetään oikein asekaapissa

tämä on vähän hämmentävä tämä keskustelu ja näyttää siltä että esimerkiksi keskustan ministeri pekkarinen selviäisi ihan itsekin yksikseen koko salissa tästä debatista sen verran monitahoinen tämä keskustelu on ollut

herra puhemies

on tärkeää että kunnalla on riittävä ja monipuolinen asuntokanta ja vuokratason pysyminen kohtuullisena on kaikkien etu

suurimpana ongelmana tässä sopimuksessa on laajasti suomalaisessa keskustelussa esimerkiksi professori koskenniemi nähnyt investointisuojasopimuksen sen salaisen käsittelyn suppeat tuomaripiirit joista nämä päättäjät tulevat sekä sen että siitä ei voi valittaa

ministeri katainen otti tämän yksinhuoltajien ahdingon esille

sinänsä ihan hyvä ja toivottavasti ne päivähoitopaikat järjestyvät nopeammin mutta siitä ette puhunut mitään että yksinhuoltajista joka neljäs joutuu turvautumaan kunnalliseen toimeentulotukeen ja tällöin heiltä leikkautuvat pois ne lapsilisät

merkittävä kuntaomistus hillitsee yleistä vuokratasoa mistä hyötyvät myös muut kuin kunnan asunnoissa asuvat vuokralaiset

siinä tuli vauhdilla nimikaimalta paljon kysymyksiä mutta kuten aikaisemmin jo sanoin minusta pitäisi tunnustaa se että tässä on nyt tärkeintä se että kysytään kuntalaisilta miten he haluavat ne oman alueensa asiat järjestää

tässä portugali paketissahan on se ongelma että siinä ei toteudu sijoittajavastuu riittävästi vasemmistoliiton mielestä ja sen takia emme sitä olekaan tukemassa

kunnalliset vuokra asunnot ovat yleensä kannattavia yhtiöitä joiden kaikki kulut vuokralaiset maksavat täysimääräisesti vuokrina ja muina maksuina

olen ymmärtänyt että suomen virallinen linja on ollut se että pyrimme kahden kehittyneen oikeusjärjestelmän välillä ratkaisuun jossa tavalliset suomalaiset ja vastaavasti tavalliset yhdysvaltalaiset tuomioistuimet näitä asioita käsittelevät

ennen vaaleja olemme vaatineet finanssiveroa olemme vaatineet pankkiveroa olemme vaatineet sitä että pääomamarkkinoille tulee sääntelyä ja nyt yritämme vaikuttaa siihen että näin tulevaisuudessa myös on

tätä eduskuntakautta on vielä no ei nyt ihan mutta melkein kaksi kuukautta jäljellä niin että emmekö nyt voisi viimeisinä tekoinamme korjata tämän lapsilisän leikkaamisen vääryyden

sen lisäksi minusta on todella tärkeää se että kun kuntalaisilta mieluummin kuntalaisilta kuin siltä kunnanhallituksen puheenjohtajalta tai kunnanjohtajalta tätä kysytään niin pitää myös vähän katsoa ympärille

kunnallisten vuokra asuntojen yksityistäminen tietäisi siten suoraa tulonsiirtoa kunnalta yksityisille yhtiöille

kun niin monet ovat sanoneet että keneltäkään suomessa ei saa leikata lapsilisää niin miksi se sitten edelleen leikataan niiltä kaikkein vähävaraisimmilta

samalla tavalla ennen vaaleja olemme vaatineet kaikkein pienituloisimpien perustulon nostamista olemme vaatineet verotukseen oikeudenmukaisuutta ja tätä me nyt yritämme muiden hallituspuolueiden kanssa tulevissa hallitusneuvotteluissa saada aikaiseksi

nyt kuitenkin ministeri toivakka on allekirjoittanut vetoomuksen tämän investointisuojasopimuksen puolesta ja ulkoministeriön kauppaneuvos kimmo sinivuori on elimessä joka aktiivisesti lobbaa tämän investointisuojasopimuksen puolesta

ei voi olla niin että viis veisaa siitä jos naapurikaupungissa joutuu odottamaan lääkärille pääsyä yli hoitotakuun tai vanhainkotiin ei ole paikkoja

ministeri rehula on ihan oikein että olette ottanut pieniä askeleita oikeaan suuntaan esimerkiksi työmarkkinatuen tarveharkinnan osalta mutta vieläkin tilanne on se että jos puolisolla on pienikin palkka niin meillä on ihmisiä jotka jäävät kokonaan ilman työttömyysturvaa

sen lisäksi mitä enemmän aseita on liikkeellä sen isompi mahdollisuus on että ne joutuvat niin sanotusti vääriin käsiin ja sitä vaikeampaa on aseiden ja aselupien valvonta

mikä on hallituksen virallinen linja näettekö tässä ongelmia vai oletteko vain sinisilmäisesti menossa suoraan investointisuojaan

sen sijaan täällä esimerkiksi uusi keskustan ryhmäjohtaja kritisoi siitä vasemmistoliittoa että yritämme viedä tavoitteitamme myös päätöksiksi kun itse vetäydytte vastuusta samalla tavalla kuin perussuomalaisten soini

eli olen tyytyväinen että ministeriö ja hallitus on antanut tämän esityksen mutta itse olen menossa vielä pitemmälle ja esittelen tuossa puheenvuorossani rinnakkaislakialoitteen jossa on muutamia parannusesityksiä tähän hallituksen esitykseen

mielestäni tämä pakkoliitoskysymys on täysin toisarvoinen

tällä tavalla halutaan estää kuntien halua päästä eroon näistä vuokra asunnoista

kaiken kaikkiaan on ihan käsittämätöntä että tällaista halua edes esiintyy mutta koska sitä on niin olemme pitäneet tätä lakialoitetta hyvin tärkeänä ja hyvin tärkeänä valtion signaalina siitä että kuntien tulee vastaisuudessakin toimia omalla alueellaan vuokratalojen ylläpitäjänä

tänään kyselytunnilla keskusteltiin myös yleisestä taloustilanteesta ja siitä mitä valtio voisi tehdä asuntomarkkinoilla tällaisessa kansainvälisessä taloudellisessa kriisitilanteessa

nyt olisi tilaa ja tarvetta kasvua tukeville ja työllisyyttä ylläpitäville toimille ja erityisesti tällaisessa tilanteessa kun kovan rahan asuntorakentaminen hiipuu tulisi vuokra asuntojen rakentaminen saada liikkeelle ja tässä erityisesti valtion rooli on hyvin tärkeä

afganistanissa ei rakenneta demokratiaa

presidentti karzain afganistanissa voi kuolemantuomion saada jumalanpilkasta

kysyn

miksi suomi tukee tällaista hallitusta

miten kauan pitää odottaa ennen kuin kokoomusministereille kasvaa sellaiset korvat että kuullaan afganistanin naisia ja kuullaan paikallista tunnettua parlamentaarikkoa

myös niin vuokratason kuin ylipäätänsä vuokra asuntojen saatavuuden vuoksi pitäisi sen lisäksi että tämä meidän lakialoitteemme hyväksyttäisiin ja nykyisten vuokra asuntojen luovutusrajoitusaikoja pienennettäisiin samanaikaisesti lähteä voimakkaasti rakentamaan uusia vuokra asuntoja lisää vuokra asuntoja

minkä takia te vain kuuntelette usan ja amerikkalaisten pyyntöä

ei ole oikein ajatella niin että kaikkien ihmisten on sidottava rahansa asuntoon vaan pitää olla myös toimivat vuokra asuntomarkkinat jolloin voidaan luottaa siihen että se vuokra asunto on ihan yhtä paljon oma koti kuin se omistusasuntokin olisi

tämän vuoksi yleensä tämän ajattelutavan muuttamiseksi niin että vuokra asunto ja vuokra asuminen tulisi aivan rinnakkaiseksi vaihtoehdoksi omistusasumiselle tarvitaan monia eri tekijöitä joiden kaikkien yhteisvaikutuksella päästään sellaiseen tilanteeseen että vuokra asumista pidetään yhtä tärkeänä ja yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin omistusasumista

yksi askel tällä tiellä olisi tosiaan tämä lakialoite jolla näitä kuntien vuokra asuntojen luovutusaikoja pidennetään ja laajennetaan

ja toinen yhtä tärkeä tämän päivän taloudellisessa tilanteessa olisi valtion voimakas tuki uusille vuokra asunnoille

kyllä oli paksua tekstiä edelliseltä puhujalta edustaja niikolta

sillä tavalla päästään pitkälle ja ainakin eteenpäin sillä tiellä mikä on toimiva ja oikeudenmukainen ja tasavertainen asuminen suomessa

aivan käsittämätöntä tilanteessa jossa israel on murhannut kaksituhatta palestiinalaista ja satoja lapsia

kolmisen vuotta sitten professori sirkka liisa kivelä teki ehdotuksia siitä millä tavalla suomen vanhustenhuoltoa pitäisi parantaa

toivon että valiokunnassa käsitellään tätä meidän lakialoitettamme vakavasti ja samalla myös keskustellaan siitä millä tavalla valtio voi voimakkaasti nyt tämän päivän tilanteessa lähteä tukemaan uusien vuokra asuntojen rakentamista

nyt huomasin tämän välikysymyksen alla ja oikeastaan lääninhallituksen uusien tulosten myötä häntä haastatellun lehdessä

herra puhemies

hallitus nostaa kehityspolitiikan perusajatukseksi ihmisoikeusperusteisuuden ja tämä on tietenkin hyvä asia mutta mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa ja ollaanko tässä todella johdonmukaisia

eli kun silloin hänen huolenaan oli se että vanhuksiamme lääkitään liikaa ja liian monilla lääkkeillä yhtä aikaa siitä aiheutuu tapaturmia huimausta leikkaustarvetta niin ihmettelen ministeri hyssälä varmaan muistaa kun silloin aikanaan sai tämän raportin miksi näihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty

herra puhemies

ilmastonmuutos on mielestäni suurin esimerkki politiikan epäjohdonmukaisuudesta sillä sen haittavaikutukset uhkaavat olla mittaamattomasti suuremmat kuin kehityspolitiikan tuoma hyöty

minkä takia tämä jatkuva viivyttely kun teillä on ollut nämä tiedot jo vuosikausia

myös euroopan unionin kauppapolitiikka ja maatalouspolitiikka vahingoittavat monien köyhien maiden talouselämää ihmisiä ja ympäristöä

nämä haitalliset vaikutukset eivät välttämättä ole tietoisten valintojen seurausta vaan ne johtuvat eun eri politiikan lohkojen yhteisvaikutuksesta

eli pidämme lapsilisien osalta suurimpana ongelmana sitä että pienituloisissa perheissä asuvat lapset eivät saa ollenkaan sitä lapsilisää ja syynä on se että jos perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen niin tämä lapsilisä leikkautuu pois

esimerkkinä voin mainita sen että eun maatalouden ylituotantoa dumpataan kehitysmaiden markkinoille ja eu maiden kalastus alukset rohmuavat afrikan vesillä

eun ja yhdysvaltojen välille suunniteltu ttip vapaakauppasopimus ei sovi malliksi kehitysmaille

suurin osa on yhden hengen kotitalouksia mutta yksinhuoltajat ovat ehkäpä taloudellisesti kaikkein haavoittuvimpia kotitalouksia

tässä nyt pääministeriä myöten ministerit ja hallituspuolueiden kansanedustajat ovat yrittäneet kertoa miten harmaaseen talouteen on puututtu mutta valitettavasti tämä ongelma vain kasvaa ja teidän ratkaisunne ovat ihan pintaraapaisua tähän ongelmavyyhteen

sen sijaan minun huomioni kiinnittyi siihen kun pääministeri useampaan kertaan totesi että harmaan talouden torjuntakeinot voivat olla haitaksi rehellisille yrittäjille enkä nyt tätä kyllä ihan pysty ymmärtämään

tällaisissa oloissa olisi suojattava nimenomaan ihmisiä ja ympäristöä suuryritysten etuja vastaan eikä päinvastoin

työntekijöiden paremman aseman ja järjestäytymisen tukeminen kehitysmaissa on sen sijaan erinomaista kehitysyhteistyötä

eikös niille rehellisille yrittäjille ole kaikkein suurinta haittaa siitä että palkkoja polkemalla veroja kiertämällä työnantajavastuita kiertämällä voitetaan urakoita joita rehelliset suomalaiset yrittäjät eivät mitenkään pysty voittamaan kun ei tätä veronkiertoa ole laitettu kuriin

aikanaan lapsilisien tarkoituksena on ollut asettaa lapsiperheet ja lapsettomat perheet samalle viivalle ja tällä lapsilisällä tukea perheitä kompensoimalla niitä kuluja joita niille aiheutuu lasten kasvattamisesta hoitamisesta huoltamisesta

kansainvälisen veroparatiisitalouden lopettaminen merkitsisi paljon köyhien maiden ihmisille talouselämälle ja julkiselle taloudelle

sen lisäksi vielä kunnat ja valtiokin ovat mukana tässä sillä tavalla että näiltä yrittäjiltä jotka eivät toimi rehellisesti otetaan niitä urakoita

lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin ja lapsili sien reaaliarvo on laskenut rajusti niin kuin tänä iltana aikaisemmassa keskustelussa jo tuli esille

arvoisa puhemies

milloin hallitus aikoo toimia

erityisesti viime aikoina tapahtunut ruuan hinnan kohoaminen on edelleen vaikuttanut siihen että etenkin lapsiperheet ovat joutuneet vaikeaan asemaan puhumattakaan päivähoidon ja terveyskeskusmaksujen ja muiden tällaisten maksujen korotuksista jotka myös lisäävät lapsiperheiden rasitusta

suomen menestys yhteiskuntana perustuu siihen että ihmiset kokevat olevansa tasa arvoisia osallisia ja saavat osakseen hyvinvointia arvostusta ja yhdenvertaisen kohtelun

rouva puhemies

pääministeri on tässä nyt useamman kerran ensinnäkin ihmetellyt sitä miksi me haluamme avoimesti käsitellä tätä asiaa täysistunnossa

tätä ymmärrystä tulisi käyttää hyväksi silloin kun mietitään kehitysmaiden elinolojen parantamista ja sitä mitä maiden yhdenvertainen kumppanuus voisi tarkoittaa

lapsilisät katsottiin perheen tuloksi eli tavallaan lapsille ja lasten kuluihin annetut rahat katsottiin koko perheen tuloiksi jotka sitten vähensivät toi meentulotukea

kilpailukykysopimusta emme myöskään voi hyväksyä

olette itse todennut että voisi olla hyvä juttu että euroopan komission tasolla päätettäisiin suomen perustuslaissa todettavasta vajauskatosta

paljon tarttis silti vielä tehdä

herra puhemies

eli käytännössä myös sellaiset korotukset joita on viime vuosina tehty ja joita nyt esimerkiksi tänä syksynä päätettiin tehdä kolmannen lapsen lapsilisiin jäävät saamatta niiltä perheiltä jotka saavat toimeentulotukea eivät myöskään saa sitä korotusta

sitä emme voi hyväksyä että päätösvaltaa siirretään sinne ja tämähän on sopimus siitä

tämä vakaussopimus maksattaa ongelmat toisilla jäsenmailla ja vakausmekanismi on kallis ja siirtää laskut yhden eu maan ongelmista muiden euroopan unionin maiden kansalaisille

tätä energiaratkaisua tässä nyt monissa puheenvuoroissa kehutaan tasapainoiseksi että se ottaa huomioon uusiutuvan energian ja energian säästön mutta se nyt valitettavasti ei ole totta

herra puhemies

ihan lyhyesti toteaisin että ihmettelen kyllä tätä hallituskumppani kokoomuksen intoa lähteä tässä avaamaan tätä nato keskustelua

kun käsittelimme tässä muistaakseni viime tai edellisviikolla sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä koskien juuri tätä lapsilisien korotusta niin koko sosiaali ja terveysvaliokunta niin opposition kuin hallituksenkin edustajat oli katsonut että on iso epäkohta että toimeentulotuessa otetaan tämä lapsilisä tulona huomioon ja esittivät että hallituksen on tehtävä siihen muutos

on ollut ilahduttavaa kuunnella miten melkein kaikissa puheenvuoroissa on allekirjoitettu se että valtiolla on velvollisuus omistaa valtiolla on intressiä tukea kotimaista työllisyyttä kitkeä harmaata taloutta estää veroparatiisien käyttöä

ihan hyvä kaikesta pitää aina totta kai keskustella mutta hallitusohjelmassa on harvinaisen selkeästi linjattu ja on harvinaisen selkeästi myös tässä selonteossa uusittu se linjaus että suomi ei hae nato jäsenyyttä suomi ei valmistele nato jäsenyyden hakemista

ministeri pekkarinen vetosi teollisuuteen joka kuitenkin vastasi stora ensokin sulkemalla kaksi paperikonetta heti tämän hallituksen päätöksen jälkeen

yksi asia joka on mielestäni jäänyt turhan vähälle on se että on puhuttu huoltovarmuudesta ja maanpuolustuksestakin mutta ympäristövastuu on jäänyt liian vähälle

oletteko sitä mieltä että tätä uraania ydinvoimaloiden polttoainetta on alettava nyt kaivaa täältä suomesta ja isot uraanikaivokset täytyy ottaa käytäntöön

esimerkiksi talvivaaran osalta varmasti valtion intressi on pitää se yritys pyörimässä jotta saadaan estettyä ympäristökatastrofi